kuten tuossa aiemmassa puheenvuorossa sanoin minun mielestäni ehdottomasti meidän pitäisi saada hyvinvointineuvolatoimintaa että nämä asiat löydettäisiin juurillaan ennen kuin ne syntyvät isoiksi pahoiksi ongelmiksi autettaisiin perhettä jo siinä vaiheessa

mukana on esimerkiksi eri julkishallinnon sektoreilta paljon erilaisia kehittämistoimenpiteitä joista osa jää hyvinkin yleiselle tasolle

ja sitten sellaisen toiveen esittäisin vielä valiokunnan käsittelyyn että kun tätä käsitellään niin ottaisitte huomioon torimyynnin ja torimyynnin kaltaisen myynnin sen vuoksi että toreilla myydään hyvin paljon tuotteita niistä kerrotaan että ne ovat kotimaisia mutta sitten näissä tämmöisissä iskuissa on todettu että siellä on esimerkiksi puolalaisia tuotteita joita myydään suomalaisina ja tässä on myös mielestäni kuluttajan oikeusturva ruokaturvallisuus mutta myös kotimaisen tuottajan tilanne kyseenalainen ja sen vuoksi olisi hyvä ottaa myös tämä torimyynti ja torityyppinen myynti mukaan tähän aloitteeseen

ja sitten kun se ero tulee pitää olla sovittelua molemman puolison tukemista ja sen jälkeen jos on huolta siitä että tapaamisissa tapahtuisi jotain valvottuja tapaamisia

tosiasia on että suomi on jäänyt jälkeen tietoyhteiskuntakehityksen kärkimaista ja jos tämä takamatka halutaan kuroa kiinni tarvitaan selkeitä panostuksia kehityksen nopeuttamiseen

tuossa aikaisemmin koska lähden tästä lapsen oikeudesta vanhempiinsa kysyin ihan sitä pitäisikö sitten jotenkin nämä etävanhemmat jotka hylkäävät lapsensa myös pistää tilille siitä että miksi jätit lapsesi miksi et häntä mitenkään muista

kritiikkiä annettiin myös siitä että tietoyhteiskuntaa tunnutaan lähestyvän teknologia edellä vaikka päähuomion pitäisi olla sisällöissä

tärkeää on että valiokunta korostaa kotimaisia sisältöjä sekä esimerkiksi yleisradion talouden turvaamista sillä ylellä on keskeinen kotimaisten sisältöjen rooli kotimaisten sisältöjen rahoittajana ja tuottajana

valiokuntana nostimme erityisesti esiin yhteiskunnan toimintojen ja sitä kautta myös kansalaisten riippuvuuden tieto ja viestintäjärjestelmien toiminnasta

niiden voima on siinä että ne saataisiin käyntiin ennen kuin asiat kriisiytyvät niin pahaksi että vanhemmat eivät pysty esimerkiksi olemaan samassa huoneessa

erityisen tärkeänä pidimme nopeaa muutostarpeiden selvittämistä ja kannustimme siihen että viestintäverkot toimivat varmuudella häiriötilanteissa

debatti myönnä vielä seuraavat vastauspuheenvuorot joiden jälkeen puhujalistan asia

eli tavoite sama mutta keinot hieman erilaiset

haja asutusalueiden laajakaistahanke on suurissa vaikeuksissa sillä suuret yritykset eivät ole olleet asiasta kiinnostuneita ja pienillä ei ole ta loudellisia edellytyksiä verkkojen rakentamiseen

valiokunta esittää että asiaa väliarvioidaan jo tämän kuluvan vuoden kuluessa

siksi esitämmekin että tietoyhteiskunnan kehittämistä koskeva toimivalta ja resurssit keskitettäisiin nykyisestä käytännöstä poiketen selkeästi yhdelle taholle valtioneuvostossa

joukosta on mielenkiintoista olisi kuulla jos tässä vielä debatti syntyy niin ministeriltä kun eduskunta on nyt kahden valiokunnan toimesta kantanut huolta tästä resurssien jakautumisesta eri tahoille ja siitä että ei voida toimia niin hyvin kuin voitaisiin jos resurssit ja painopisteet ja kaikki lainsäädäntö olisi keskitettynä niin oikeastaan olisi mielenkiintoista kuulla ministeriltä jos tässä vielä debatti syntyy kuinka ministeri on tämän asian tässä kuluneen neljän vuoden aikana kokenut

arvoisa puhemies

on hyvä että saitte viime kauden ihan totaalisen umpisolmun jälkeen tämän asian kuntoon niin nopeasti ja tämä rahoitusmalli on aivan loistava tämä rahastointijärjestelmä eli ylelle ei synny sellaista napanuoraa tämän talon kanssa kuin olisi jossain suoremmassa vaihtoehdossa saattanut pahimmillaan syntyä

onko tiedossa onko viime kaudella tehdyllä postilain muutoksella senhän ounasteltiin nostavan jakelukustannuksia merkittävästi ollut osuutta tähän vai onko se pelkästään näiden muiden verojen noston ynnä muuta

arvoisa puhemies

se tuo verokertymän jolla toteutetaan palvelut ja työ on myös kaikille työkykyisille ja ikäisille parasta sosiaaliturvaa

valiokunnassa saadun asiantuntijakuulemistiedon perusteella pienet eivät kykene näitä rakentamaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä laki on kyllä erittäin epätarkka perusteluitaan myöten eli tulkinnanvaraa on hyvin paljon

työministeri sinnemäki on päinvastoin tyytyväinen tilanteeseen mikä on aivan uskomatonta

siellä on pyritty luomaan niitä määritelmiä mutta ne eivät kyllä ole käytännön elämässä toimivia tai ne ovat niin väljiä että niiden väliin mahtuu kaikki mahdollinen

rehulalle haluan todeta

myös valtion tuottavuusohjelma pitää laittaa jäihin

eli se raja on kyllä ihan veteen piirretty viiva

tässä tämä viestintäviraston rooli kyllä vaikeaksi menee jos he joutuvat hankkimaan näyttöä siitä onko se tuotesijoittelu vastikkeellista vai ei kun se vastike on voitu antaa lukuisilla eri tavoilla tai erilaisissa sopimuksissa

verot pitää maksaa veronmaksukyvyn mukaan

ihmettelenkin minne unohtui ministeri kataisen julkisuudessa hyväksyttäväksi vai oliko se jopa oikeudenmukaiseksi mainitsema tosin tuotoiltaan pieni pääomaverotulon korotus

sitten totean tähän loppuun vielä että kyllä kriittinen katsoja totta kai huomaa mutta hän tarvitsee äärettömän paljon tietoa yleissivistystä tietääkseen milloin häneen yritetään vaikuttaa tai vaikutetaan

unohdettiinko se koska tavallisen kansan karttuisa käsi tuo nopeasti isomman summan eikä näin hyvätuloisten lompakkorauhaa tarvinnut häiritä

en nyt puhu mistään ihan hömppäohjelmista vaan tämmöisistä makasiiniohjelmista joiden niidenkin määritelmässä oli minkälaisella otteella ne on tehty ovatko ne sellaisia että niihin saa laittaa tuotesijoittelua vai ei

tässä on todella suuri vaara että käy kuten eräät kriittiset asiantuntijat valiokunnassa totesivat että rahalla aletaan ostaa myös näkökulmaa

pääomaverosta pitäisi lohjeta osa myös kunnalle jotta kokonaan tai pääosin pääomaveroa maksavat osallistuisivat myös omalla osuudellaan kunnan palveluiden tuottamiseen

uusia rasitteita ei enää tarvittaisi ja juuri tällainen uusi rasite on hallituksen suunnittelema energiaverokorotus joka ei kannusta vaan pelkästään rankaisee

tilanne on arkipäivää monelle pientä tuloa saavalle

liikenteen puolelta voisin käyttää vanhat puheenvuorot kauden aiemmilta vuosilta tosin tällä kertaa nyt kovennettuna sillä infrainvestoinnit jotka täytyy joka tapauksessa jossain kohtaa toteuttaa toisivat myös kaivattuja työpaikkoja

erityisenä huolena liikenteen puolelta nostan esiin väylästön jatkuvan ja kasvavan korjausvelan johon ei riittävää apua tule nytkään sekä joukkoliikenteen edellytysten heikentymisen edelleen

oikeutettu kysymys kuuluukin onko sinivihreä porvarihallitus unohtanut

edustaja

arvoisa puhemies

pentti oinosen kanssa joka ei tätä ilmastonmuutosnäkökulmaa näin hyväksy mutta siinä mielessä haluaisin tukea hänen äskeistä puheenvuoroaan kun hän mainitsi tämän kööpenhaminan kokouksen

on hyvä asia jos suomen edustaja on noudattanut niitä periaatteita joista aina puhutaan ainakin vihreiden keskuudessa että pitäisi käyttää näitä päästöttömämpiä kulkumuotoja ja mennyt tänne kokoukseen junalla

nimittäin olen aina ihmetellyt ja kritisoinut sitä että maailman parhaimmat ilmastoasiantuntijat kokoontuvat balille keskustelemaan ilmaston saastumisesta

olen tämän lakialoitteen allekirjoittaja ja toivon myös osaltani että sosiaali ja terveysvaliokunta ottaisi tämän aidosti käsittelyyn

tässä on selkeä lainsäädännön aukko ja kun tiedetään että nämä ihmiset ovat kärsineet sodan ajan vaurioista joutuneet elämänsä elämään niiden kanssa saamatta mitään korvausta he ovat ikääntyneitä ja heidän määränsä hupenee vauhdilla niin nyt olisi syytä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan puuttua tähän asiaan ja muistaa myös heitä

ja myös näitä asioita olisi syytä miettiä silloin kun tämmöisiä ilmastofoorumeita järjestetään että oltaisiin sellaisessa paikassa jonne on fyysisesti mahdollisuus mennä niiden periaatteiden mukaisesti joita siinä kokouksessa yritetään edistää

mitä heille on luvassa

siellä on valtava määrä lapsiperheitä köyhiä lapsiperheitä yksinhuoltajaperheitä työeläkeläisiä joille esimerkiksi teidän takuueläkkeenne ei kohdennu mitenkään mutta he pääsevät sanon pääsevät kuntaveron nousun ja heikentyneiden palveluiden piiriin elikkä he joutuvat maksumiehiksi aivan varmasti

silloin tiedätte että yksityistämisen hinta kunnissa on aika korkea kun siinä otetaan huomioon kuntatyönantajan pysyvä eläkevastuu

kreikan holtittoman talouspolitiikan jälkiseurausten hoito on ikävää suorastaan vastenmielistä

en usko että kukaan tässä tilanteessa on kovin nautinnollisin mielin

perussuomalaisten puheenvuorossa nousi voimakkaasti kehyksenä esiin titanicin karilleajo ja nyt uusin tutkimustieto kertoo että pannuhuoneessa paloi

nyt historia ei kykene kertomaan sitä että jos tuo palo olisi sammutettu olisiko päästy satamaan turvallisesti karikoita kiertäen ehkä kansilaudat vähän kärähtäneinä mutta kuitenkin turvallisesti

mutta kun laskut on maksettava päivittäin eläkeläisten ja useiden lapsiperheiden ostovoima on pudonnut merkittävästi ja pientä työeläkettä saavat kysyvät mitä me teiltä saamme niin nyt osoitan sitten kysymyksen hallituksen suuntaan

ne ovat suomen virallinen tilasto

tämä sama asia oli esillä jo viime eduskuntakaudella eikä se edennyt eduskunnassa sen tähden että nämä samat duubiot jotka tässä salissa on nostettu esiin olivat voimakkaasti esillä valiokunnassa

mielestäni meidän muun eduskunnan täytyy voida odottaa sitä että valiokunta tekee mahdollisimman hyvää työtä ja kun nimet ovat alla niin he sitoutuvat siihen omaan mietintöönsä

arvoisa puhemies

valiokunnan puheenjohtaja esitteli tämän meidän mietintömme aika seikkaperäisesti tuossa alussa mutta ihan joihinkin asioihin haluan tässä ottaa kantaa

suomen kokoisessa maassa saattaa olla se tilanne että on jopa asumisen elämän ja elinkeinoelämän kannalta välttämätöntä että niitä maakuntakenttiäkin on ettei kaikki elämä keskity tähän helsingin ympäristöön

raideliikennettä on toki kehitettävä tämänkin jälkeen vielä erityisesti mutta uskon ja toivon että meidän lentoliikenteemme vaikka tätä kautta aikamoiseen tilanteeseen saattaa joutua pysyy hengissä ja voimissaan

tässä meidän mietinnössämme todetaan se mikä meille todettiin ministeriöstä että suomi pyrki aktiivisesti direktiivistä neuvostossa neuvoteltaessa meille edullisempaan jakomalliratkaisuun kuin nyt sovellettava rtk malli

siinä kohtaa kun se luki niin uskoa täytyy kun tämmöinen painettu teksti on mutta mukavaa olisi tietysti tietää mikä oli aktiivisuuden taso sillä nyt olemme siinä tilanteessa että kansallinen parlamentti on sitonut tuolla päätöksellä sitten kätensä ja vaikka ratkaisu on suomelle huono niin päästöoikeuksien jakomenetelmiin ei enää tässä vaiheessa voida kansallisella lainsäädännöllä vaikuttaa

mainittu rtk malli tiedetään siis ihan annetuista asiantuntijalausunnoista ja sen tiesi toki hallituskin neuvotellessaan mutta ilmeisesti sitten vaihtoehtoja ei kovasti ollut suomalaisille lentoyhtiöille epäedulliseksi